olen oman lapsuuteni saanut viettää lapsirikkaassa ja rakkaassa tapiolassa ja ainoa asia missä espoo on halunnut panostaa muita kuntia enemmän on nimenomaan lasten hoito ja lasten opetus ja edelleenkin pidän sitä tärkeimpänä prioriteettina

mutta totean että koko kansantalouden näkökulmasta suomen on onnistuttava myöskin tämän kansantalouden kannalta kohtalonkysymyksessä